ajatus siitä kuitenkin että päästöverotuksella voitaisiin tehdä oikeutta ja saada nopeammin näitä ratkaisuja aikaiseksi ei välttämättä toimi ihan tällä tavalla parhaalla mahdollisella tavalla

nyt ollaan syvemmällä rakenteellisen hitaan kasvun kauden edessä tai jo nyt siinä hitaan kasvun kaudessa ja nyt pitäisi löytää uudet lääkkeet nopeasti siitä ylös

se on luvannut tehdä voitavansa jos se saa riittävän ratifikaation ja sen jälkeen tämä tulee voimaan myös meillä ja nämä äsken sanotut säädökset tulevat voimaan myös meillä

se johtaa leikkauksiin ja leikkaukset taas johtavat tämän näivettymiskierteen syvenemiseen siihen kierteeseen jonka tien päässä on taas jo äsken kerrotulla tavalla pelkästään huonoja huonoja asioita

mutta kyllä täytyy sanoa että kun ei parempaa järjestelmää ole keksitty kuin tämä päästökauppajärjestelmä on niin joutuu puolustamaan sitä ja olemaan mukana kehittämässä sitä mahdollisimman oikeaan ja hyvin toimivaan järjestelmään

nyt tarvitaan kansallinen kasvun strategia jossa yksikkötyökustannusten maltillinen kehitys varmistetaan jolla työn tarjontaa parannetaan jolla yrittäjyys ja nimenomaan investoimiset tulevaisuutta parantaviin asioihin tulevaisuuden kasvun tekijöihin ovat keskiössä kaikissa niissä toimissa mitä nyt tarvitaan

mitä tulee sitten siihen että se otetaan käyttöön miten käy niin se on rehellisyyden nimissä sanottava että ei ole olemassa tiedossa tällä hetkellä sellaisia vakuutusinstituutioita jotka ovat valmiita takaamaan tai vakuuttamaan sen rajoittamattoman vastuun

arvoisa puhemies

yritän ed

asia

vielä myönnetään edustaja guzeninalle puheenvuoro ja sen jälkeen käymme debatin

tässä tilanteessa maan hallitukselta tarvittaisiin nyt ei vain pientä piiperrystä ja pieniä siirtoja periaatteella sulle mulle jokaiselle jotain monet niistä pienistä siirroista ovat sinänsä ihan oikean sorttisia ja kannatettaviakin esityksiä vaan myös niitä isoja ratkaisuja joilla vastattaisiin niihin haasteisiin jotka äsken tuossa mainitsin mutta niitä ei tästä hallituksen kehyspaperista kyllä löydy

suomi saa tällä hetkellä rahaa maailmalta käytännössä reaalikorolla nollakorolla siis nollakorolla meillä on tässä mielessä varaa ja myymällä valtion omaisuutta käyttämällä sitä yritystoiminnan tien tasoittamiseen se on yksi tie mutta sen lisäksi tarvitaan toimia joilla ihan tässä ja nyt voitaisiin toimia

haluaisin muutaman sanan sanoa sen innoittamana kun kuulin edustaja myllerin täällä tänään kahteen kertaan tarttuvan teemaan josta olen täällä yrittänyt puhua viime vuosien aikaan tosi monta kertaa

siitä huolimatta että näin on niin siitä huolimatta jo moraalisesti mielestäni on parempi että tämmöinen rajoittamaton vastuu otetaan käyttöön vaikka siihen niitä vakuuttajia ei täysimääräisiin määriin asti ainakaan löytyisi

se liittyy mielestäni erittäin suureen haasteeseen ongelmaan suorastaan siihen että meillä suomessa ilmiselvästi on tällä hetkellä tällainen innovaatiovuoto

meidän järjestelmämme toimii niin että me panemme aika paljon rahaa sen osaamispotentiaalin synnyttämiseen jolla osaamispotentiaalilla käsitteellisesti tarkoitan koulutuksellista osaamista ja ennen kaikkea perustutkimukseen liittyvää osaamista

sillä samalla rahalla jolla outokummussa saataisiin sanotaan vaikkapa sata tonnia päästöjä säästettyä jossakin toisaalla vaikkapa puolassa missä on höttöä tämä juttu tällä hetkellä eräillä teollisuudenaloilla saadaan aikaan paljon suuremmat päästövähenemät

arvoisa puhemies

julkinen rahoitus rahoittaa nimenomaan perustutkimusta lähinnä perustutkimusta noin kahden miljardin euron edestä vuodessa

ministeri wallinille

se oli tämäntapaisen prosessin seurauksena syntynyt tulos

kiitos että olette täällä paikalla

ministeri sinnemäki ministeriryhmän kokouksessa esitti toivomuksensa siitä että voitaisiin esittää eduskunnalle kaksi lukemaa

tämä osaamispotentiaali ei muutu riittävän tehokkaasti uusiksi innovaatioiksi sellaisiksi jotka voidaan tuotteistaa kaupallistaa joita varten suomessa voivat yritykset perustautua ja lähteä tuottamaan näitä tuotteita että ne sitten ennen pitkää saataisiin myöskin vientiin

arvoisa puhemies

niin kuin te ministeri olette tämänkin keskustelun aikana saattanut kuulla ja kuunnella hallituspuolueiden teidän oman hallituksen omista riveistä kerta toisensa jälkeen täällä kaikaa selvä viesti

tämä on päästökauppajärjestelmän idea

ohjata päästöjen vähentämisen investoinnit sinne missä samalla rahalla saadaan suurimmat päästöjen vähenemiset aikaiseksi

kolmas tärkeä asia on että näissä oloissa pitäisi kyetä ei vain näihin t k tarpeisiin investoimaan vaan myöskin ihan tekemään reaalisia isoja investointeja niihin tuottaviin kohteisiin joita suomessa kyllä löytyy

saattaa tuntua ehkä vähän turhan pieneltä mutta kun tämä nousi kuitenkin aika vahvasti ja merkittävästi täällä esille yhden hallituspuolueen ryhmäpuheenjohtajan puheenvuorossa katsoin aiheelliseksi että käyn tämän prosessin niin tarkkaan läpi kuin suinkin ja tämä se on

arvoisa puhemies

uudistus on väärin valmistettu ja sen kohtaanto monille alueille suomessa moniin vaalipiireihin moniin maakuntiin on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen

toinen viimeinen hyvin lyhyesti sanottuna on se että kun pääministeri monta kertaa viime viikolla täällä sanoi että tutkimukseen ja innovaatioon pitää rahaa lisätä ja tässä lisätään niin hallituksen budjettiesityksessä muuten ei lisätä sitten rahaa tutkimus ja kehitystoimintaan

tässä pärjää sekä se outokumpu aiemmin kertomastani syystä että sitten maailmanyhteisö sillä että sama raha kun käytettiin saatiin suurimmat päästöt aikaiseksi

minä myönnän teille ministeri vielä tässä senkin äsken sanotun lisäksi että emme edes aina pärjää tuolla maakunnassa teidän oman hallituksenne hallituspuolueiden kansanedustajille siinä kuinka pontevasti he tuovat esille sen että näin ja näin pitäisi olla ja kuinka pontevia he kertovat olevansa myös täällä ja omissa puolueissanne ja hallituksen sisällä ajamassa tätä maakunnille tärkeätä asiaa

siinä ei mielestäni mistään manipulaatiosta ja noin vaan jostain hihasta tapahtuvasta vetämisestä ollut kysymys vaan yhteisestä arviosta siihen mikä se mitoitusperusta voisi olla

ei tätä puutetta aina ole ollut mutta nyt se on ja nyt kun se on siihen puutteeseen pitäisi puuttua tarttua ja poistaa sitä puutetta

pääministeri on tästä tilivelvollinen mitä sanoi tälle salille vielä joku päivä

tästä syystä minä niin kuin periaatteessa puolustan päästökauppajärjestelmää vaikka näen että voi olla että tässä uudessakin järjestelmässä on tiettyjä puutteita

silloin jos työpanoksen lasku voidaan estää jos tuottavuutta voidaan kasvattaa jos näitä kahta asiaa kohentaa niin näiden toimien seurauksena ei tarvita niin isoja leikkauksia ei tarvita niin kovia veronkiristyksiä mutta kun näihin asioihin ei rohjeta panostaa riittävästi niin pelkään että hallitus joutuu siihen tukeutumaan mitä se täällä väläytti jossakin vaiheessa

ylipäänsä olen henkilökohtaisestikin sitä mieltä että jos ministerinä on tilanteessa jossa elinkeinoelämän puolelta tuodaan esille perusteltuja seikkoja arvioksi siitä kuinka paljon tässä tapauksessa sähkön tarve voisi olla niin ei ihan kuuroin korvin sellaista voida sivuuttaa vaan se on analysoitava arvioitava

yritykset eivät saa rahaa ei oman ei vieraan pääoman ehtoista niidenkään innovaatioiden osalta jotka olisivat jo siinä määrin tuotteistettuja ja kaupallistettuja että niitä voisi alkaa valmistamaan suomessa

arvoisa puhemies

no me teemme parhaamme kyllä oppositiostakin käsin siellä maakunnissa mutta aina ei ole edes välttämättä kovin helppoa saada sitä näkemystä esille mitä meillä on

kaiken kaikkinensa kun aika kuluu näissä oloissa pitäisi voida kerta kaikkiaan leikata tarpeettomimmasta kulutuksesta paljon enemmän kuin hallitus leikkaa eikä vastaavasti siihen välttämättömimpään kulutukseen mitä vaikkapa lapsiperheiden kannalta ruoka konsanaan on sen tapaisiin asioihin pitäisi leikkauksia kohdentaa

tänään on sellaisesta kysymys

hallituksen esitys etelä konneveden kansallispuistoasiassa on edennyt siihen vaiheeseen että tänään toisessa käsittelyssä lyömme asian lopullisesti lukkoon

toisaalta meillä on monissa maakunnissa hyvin laaja yhteinen tahto ja näkemys siitä miten asiat voisivat olla sekä sen valmistelutavan osalta että myöskin ratkaisujen sisältöjen osalta

muodollisesti

arvoisa puhemies

pysyn kuuliaisena annettua aikaa kohtaan ja palaan ehkä sitten vielä myöhemmin kertaalleen tähän teemaan

tämä on iloinen asia meille kaikille kaikille meille jotka olemme luonnosta kiinnostuneita ja luonnonystäviä meidän tapauksessa jotka tulemme keski suomesta erityisesti meille keskisuomalaisille päättäjille

nämä ratkaisut vievät keski suomelta enemmän työpaikkoja kuin miltään muulta maakunnalta myös nettomääräisesti vaikka se mitä tikkakoskelle tulee lisää otetaan huomioon enemmän kuin miltään muulta maakunnalta

ja hyvin kernaasti ja mieluusti keski suomen maakunta me maakunnalliset päätöksentekijät kansanedustajat mukaan lukien maakunnan liitto ja sitä rataa kaikki me olemme olleet samaa mieltä siitä että konnevesi muodostaa tai etelä konnevesi erityisesti aivan mainion alueen kansallispuistoksi

no jos lainat laittaa rahoitukseen ja laskee ne samanarvoisiksi kuin on avustukset niin kyllähän sillä tavalla voi päätyä siihen että sitä on lisätty mutta eihän niin voi laskea herra paratkoon

tämä isku on tässä mielessä kova ja me maakunnan kansanedustajat siis myös teidän hallituksen hallituspuolueiden kansanedustajat olemme kutakuinkin kaikki en ole ihan varma olemmeko ihan kaikki mutta kutakuinkin kaikki näistä asioista samaa mieltä

tosiasiassa tätä rahaa on leikattu ja tämän seurauksena sen teoreettisen osaamisen muuttuminen innovaatioiksi siis kaupallistettaviksi ja sitä kautta tuotteistettaviksi asioiksi ei toimi

sen monet luontoelementit ovat sitä että tuo alue kelpaa niihin tarkoituksiin ja tarpeisiin mihin ylipäänsä suomessa kansallispuistot on ajateltu

se on se että mikä tahansa organisaatio itseään kunnioittava organisaatio yleensä toimii niin että silloin kun se uudistaa itseään niin se ensiksi päättää strategiasta ja sen jälkeen päättää siitä millä rakenteella se strategia hoidetaan

ei ihan se ensimmäinen pää ei sitten se pää kun yritykset tarvitsisivat rahaa jolla sitten se tuotanto pannaan liikkeelle eikä kunnolla myöskään se pää millä tämä homma saataisiin vientiin

tällä kansallispuistohankkeella suojellaan konneveden monimuotoista ranta saaristo ja metsäluontoa kalliomuodostelmia ja reittivesistömaisemia

tämän generaatioprosessin ikään kuin toimivuutta kaiken lisäksi vaikeuttaa asia josta olen huomaan juuri tämän puhemiehen täällä ollessa niin monta kertaa puhunut että ehkä puhemiehenkin korvat alkavat jo punottaa kun niin monta kertaa samasta asiasta puhun

ja nämä kaikki ovatkin mainioita kaikille meille jotka olemme noilla alueilla kulkeneet ja joilla on tilaisuus ollut vaeltaa joko metsissä tai sitten myöskin noilla vesillä joita sieltä kosolti löytyy

nyt te menettelette täsmälleen päinvastoin ja valmistelumetodi niin että selonteko tulee perässä tavallaan niin kuin oikein muodollisestikin sen sitten vahvistaa että näin väärin päin tämä asia oikein todellakin tapahtuu

kuitenkin täällä keskustelussa tuon tuosta sekä pääministeri että valtiovarainministeri väittivät että tutkimuksen ja teknologian innovaatioihin on lisätty rahaa

haluankin kiittää ympäristöministeriötä tässä asiassa

nimittäin tämän generaatioprosessin toimivuutta vaikeuttaa kaiken lisäksi se että tuohon viereen ikään kuin nurkan taakse on tullut käsi pitkällä niitä tahoja jotka mielellään ottavat sen julkisrahoitteisen valtiorahoitteisen osaamispotentiaalin ja vievät sen generaatiovaiheen nykyään myös sen tuotteistamisen ja puhumattakaan siitä ihan tuotannosta meidän rajojemme ulkopuolelle ja varsinkin kun euroopan unioni rahoittaa auttaa sitä että tämä generaatio toimii että siirretään sieltä mistä osaamispotentiaalia syntyy sitä varsinaista tuotantoa sitten toisiin maihin

nyt minä kysyn elinkeinoministeriltä

en tiedä olisinko uskaltanut ottaa tätä vastaan mitä minulle tarjottiin mutta kun rovasti puhemies sanoo että nyt viimeiset saavat tulla ensimmäisenä niin minun oli uskominen sitä

nyt te tuotte rakenteen tänne jonka rakenteen syntymisen taustat ovat monella tavalla mysteerisiä meille ja sen jälkeen se myöhemmin tuleva selonteko se selonteko se strategia on alisteinen tämän jälkeen tälle strategialle

miten tämä asia oikein on

arvoisa puhemies

tämän perus kemeran ja sitten tämän puun haketustuen välinen rooliero tuli nyt erittäin hyvin tässä kyllä esille

sähköntuotannon omavaraisuuteen uutta sähköntuotantoa tarvittaisiin radikaalien edistämiskeinojen kohteena olevan tuulivoiman lisäksi vielä kahden suuren ydinvoimalaitoksen verran

minä luulen että sekä metsänhoidon että puun kasvatuksen joka nyt on melkein synonyymi tämän hoidon kanssa ja sitten vielä tämän puun energiakäytön kannalta tämä työnjako on aika hyvässä kunnossa

mutta aivan erityisen suuri kiitos tietysti kuuluu konneveden kunnan edustajille kunta on ollut tässä aktiivinen hyvin tyylikkäästi aktiivinen ja myöskin rautalammin kunnalle

ilman ydinvoimaa emme pääse omavaraisuuteen se on kaiketi selvä

siitä syystä muutama esittelyn sana tästä hallituksen esityksestä ja niistä muutoksista mitä valiokunta hallituksen esitykseen on tehnyt

ei mikään moderni organisaatio oli se yksityinen tai julkinen nyt oikein toimi tällä tavalla

samalla saastuttava irrottaa merkittävässä veneessä asemalle saadaan ajettua saastuttavaa hiililauhdetta merkittävästi alas

ihmettelen todellakin että niitten organisaatioiden jotka näin hullunkurisesti toimivat niitten joukkoon kuuluu suomen armeija jonka pitäisi ensimmäisenä olla noudattamassa kaikessa suunnittelu ja kehittämistyössä modernin strategian ja organisaation kehityksen aitoja ja oikeita periaatteita

tässä kaksi maakuntaa kaksi kuntaa yli maakuntarajojen ovat toimineet hyvin tahdikkaasti ja mukavalla tavalla yhteen

arvoisa puhemies

kaikki kaavaillut sijoituskunnat ovat antaneet ydinvoimahankkeesta lausunnot joissa ne puoltavat yhtiöiden hakemuksia ja esitettyjen hankkeitten rakentamista

kalmari otti edellisen kerran sen vielä esille minä nyt toivon että kun ministeri anttila ei ole tässä paikalla valiokunta vielä kuulisi ministeri anttilaa

arvoisa puhemies

koko vaalikauden aikaan ei ensimmäistäkään tiepuolen ei ratapuolen ei ilmailu eikä vesiliikenteen kehittämishanketta

ministeri vaalii temin ministereitten parhaita perinteitä ja ominaisuuksia ja istuu sitkeästi täällä meidän joukossamme

tämä etelä konneveden kansallispuistohanke täydentää erinomaisella tavalla koko suomen kansallispuistoverkostoa joka on kyllä jo aika mittava tällä hetkellä ennen tätä etelä konneveden kansallispuistoa ja tulee tällä paitsi moninaistumaan myöskin laajenemaan koko tuo verkosto

arvoisa puhemies

tämä on sellainen juttu että jos tätä menee kysymään ongelmana eräiltä suurimmilta suomalaisilta yrityksiltä ne eivät tästä kanna erityistä huolta

ympäristövaikutuksia on tarkasteltu käyttäen yva selostuksissa esitettyjä tuloksia viranomaisten lausuntoja sekä lausunnoissa ja mielipiteissä mielipiteitäkin on kosolti esitetty esille tuotuja näkemyksiä

mutta tein tässä nyt aika rohkean ratkaisun kun sanoin että minun mielestäni tulkinta on yksiselitteisen selvä silloin kun sieltä metsänomistajien metsästä puuta otetaan ja se toimitetaan siihen energiakäyttöön ja se joka sen käyttää antaa siitä todistuksen että se haketettu erä on tullut tähän tarkoitukseen

maakunta on keski suomi

meillä tilanne on kaiken lisäksi se että lentoliikenteessä paria pientä alemman asteen kohdetta lukuun ottamatta ei ole yhtään kehittämiskohdetta koko vaalikaudelle

ministeri tietää erinomaisen hyvin että suomen armeija on ollut ja on edelleenkin vielä tai ainakin toistaiseksi koko kansan armeija ja se on sitä koko kansan armeijaa sillä tavalla että selvimmin näkyy tämä armeijan luonne siinä että armeija on varuskuntiensa ja siellä olevien sotilashenkilöiden ja varusmiesten kautta läsnä

niille tärkeätä on se että joku rahoittaa sen teoreettisen osaamisen mitä nuo yritykset tarvitsevat täältä suomesta koska niiden tuotanto nyt jo tapahtuu valtaosaltaan suomen rajojen ulkopuolella ja myös verotulot jäävät suomen rajojen ulkopuolelle

mitä sitten tulee arvoisa puhemies siihen jatkoon meillä lentoliikenne uhkaa loppua syystä johonka edustaja paloniemi täällä jo kiinnitti huomiota

olin varustautunut siihen että siinäkin debatissa pyrin käyttämään vastauspuheenvuoron mutta kun olin yksin salissa ja olin puheenvuoroni pitänyt en kerin nyt paikalle pyytääkseni vastauspuheenvuoroa omaan puheenvuorooni ja se jäi pitämättä

tarkastelun tulos on että kaikki esitetyt sijaintipaikat soveltuvat uuden ydinvoimalaitoksen rakennuspaikaksi

arvoisa puhemies

kansallispuistoon tulevat alueet lähes kaikki kuuluvat tällä hetkellä jo natura verkostoon ja pääosiltaan myöskin rantojensuojeluohjelmaan